suomen tulevaisuus ja maamme kilpailukyky lepäävät sen varassa pystymmekö globaalissa kilpailussa tuottamaan innovaatioita

akatemiaprofessorit ja tutkijat pitävät nykyisen tilanteen säilyttämistä takeena sille että tutkimustyö voi jatkua häiriöttömästi

toivon että eduskuntakäsittelyn aikana lakiehdotuksessa olevat suurimmat epäkohdat saataisiin korjattua tai että hallitus vetäisi esityksensä takaisin

kiireellä ei saada aikaan hyviä tuloksia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koulujen eriytymisen estäminen nostettiin hallitusohjelmassa tämän hallituksen keskeiseksi tavoitteeksi

miten hallitus on tätä ongelmaa torjumassa

arvoisa puhemies

suomessa on varsin kattava rautatieverkosto ja junatkin kulkevat varsin hyvin ja pääosin jopa ajallaan

siinäkin mielessä tämä on hyvä osoitus kunnille että mikäli vapaaehtoisesti ei ymmärretä näitä asioita hoitaa etupainotteisesti on ryhdyttävä järeämpiin toimiin

ongelmana kuitenkin on nyt se että edeltäjänne ministeri virkkunen ryhtyi toimeen siinä mielessä että hän päätti lähteä supistamaan niitä vuoroja mitkä ovat vähäisellä käytöllä

kuntaliitosten jälkeen matkat kaupungin keskustaan kuitenkin voivat olla kymmeniä kilometrejä ja ihmiset ovat liian monta kertaa tämän junaliikenteen varassa päästäkseen hoitamaan asioita keskustaan

kuinka aiotte turvata sen että myös nämä ihmiset pystyvät asioimaan kunnan keskustassa

voidaanko koulujen väliset erot todella poistaa tällä valtionosuusjärjestelmällä ja sillä että koulujen toimintaympäristö otettaisiin huomioon nimenomaan tässä uudessa valtionosuusjärjestelmässä

uskotteko tähän vai tarvittaisiinko vielä joitakin uudistuksia liittyen esimerkiksi ryhmäkokojen säätämiseen lailla

arvoisa puhemies

eriarvoistuminen suomessa on viime vuosina kasvanut ja tulee kasvamaan mikäli emme pontevasti ota siitä otetta

lasten harrastustoiminta on yksi mahdollisuus pitää lapset samalla viivalla ja siksi tämä edellä esitetty kysymys on erittäin oleellinen siinä

kysynkin teiltä kuinka voitaisiin paremmin tulevaisuudessa mahdollistaa lähiliikuntapaikkojen rakentaminen ympäri suomea erilaisille asuinalueille

ihmisillä on hätä

on käynyt ilmi että useat tuhannet ihmiset ovat tulleet suorastaan harhaanjohdetuiksi siinä kenen ja missä tilanteessa toimenpiteisiin on täytynyt ryhtyä

uudistuksen toteuttamisen vaikeus on ollut siinä että jo alun perinkin puolitekoinen säädös on jätetty oman onnensa nojaan ja vasta paljon myöhemmin sen laatimisesta on julkaistu ympäristöministeriön ohjekirja jonka avulla tavallisen ihmisen olisi tullut osata tehdä oikeanlaisia ratkaisuja

satojentuhansien ihmisten elämää koskeva uudistus on tehty siten että on asetettu kovia vaatimuksia ilman että on kerrottu miten ne voidaan käytännössä toteuttaa

herää kysymys miksei asiaa ole ryhdytty korjaamaan silloin kun ensimmäiset viestit epäselvistä määräyksistä ovat ministeriön suuntaan tulleet

neuvonta on näyttänyt jääneen erilaisten pienpuhdistamokauppiaiden varaan

iäkkäät haja asutusalueella asuvat pienituloiset eläkeläiset kokevat tulleensa yhteiskunnan taholta huijatuiksi kun heiltä edellytetään raskaita toimenpiteitä omien talous ja jätevesiensä puhdistamiseksi kun samaan aikaan naapurissa olevan maatalon lietteet ovat pienemmän tarkkailun alla

kannamme huolta ympäristöstä mutta myös haja asutusalueella asuvista ihmisistä

vesistönsuojelun näkökulmasta on tärkeää että asia hoidetaan koko maassa kuntoon mutta sen tulee tapahtua yhdenvertaisella ja oikeudenmukaisella tavalla

tiedämme myös sen että suomalaiset hyväksyvät ympäristönsuojelun mutta ihmisten pitää tietää mitä kulloinkin heiltä vaaditaan ja miten yhteiskunta on siinä mukana

arvoisa puhemies

taakkaa ei pidä kaataa yksin haja asutusalueella asuville pienille kotitalouksille vaan myös suurimman kuormittajan eli maatalouden osallisuutta täytyy pystyä pienentämään

tämä raportti on hyvä työkalu ja sen mukaan kaikki ympäristötukea saavat tilat pitäisi velvoittaa tekemään tilakohtainen ympäristönhoitosuunnitelma jossa kartoitettaisiin tilan luontoarvot sekä merkittävimmät ympäristöriskit

arvoisa puhemies

lähtökohtana tulee olla että kun mahdollisuudet vapautuksen saamiseen ovat ilmeiset vapautus myönnetään kunnan toimenpitein

jatkossa tulee kunnan myös vapauttaa toimenpiteistä ne kiinteistöt joiden alueella rakennetaan viemäriverkko seuraavien kuuden vuoden sisällä

arvoisa puhemies

tätä on todellakin pitkään odotettu ja etenkin opiskelijakentässä on nähty tärkeänä että vihdoin ammattikorkeakoulu uudistus tapahtuu

ensinnäkin haluan kiittää opetusministeriä ja koko hallitusta siitä että opetusryhmien pienentämisen operaatio jatkuu edelleen ja yhä suuremmalla summalla

siksi onkin tärkeää että nyt tällä hallituskaudella tehdään ammattikorkeakouluista entistä parempia entistä tehokkaampia entistä laadukkaampia jotta vältymme niiltä virheiltä joita yliopistojen uudistamisessa kiistämättä tehtiin

kysyisin kuitenkin miten käy niille kunnille jotka ovat tätä rahaa aikaisempina vuosina saaneet mutta eivät ole sitä välttämättä käyttäneet siihen mihin se on tarkoitettu

hyvää tässä hallituksen esityksessä on etenkin se että tässä pärjäävät tulevaisuudessa ne ammattikorkeakoulut jotka ovat jo tehneet joitakin toimenpiteitä parantaakseen ja tehostaakseen omaa opetustaan ja tutkimustoimintaansa

seurataanko tilannetta ja tullaanko heiltä mahdollisesti perimään näitä rahoja takaisin

sitten keskustalaisille ja etenkin edustaja kerolalle muistutus siitä että kyllä viime kaudella muutama vuosi sitten te teitte aluepolitiikkaa

ei ole oikein vaatia lähtökohtaisesti kaikilta yhtä raskaita toimenpiteitä

jos olisin keskustalainen tässä eduskunnassa olisin nyt kyllä aivan hiljaa tästä alueellistamispolitiikasta

me sosialidemokraatit puolestaan esitämme

arvoisa puhemies

valtion määrärahat esimerkiksi ympäristötöiden tekemiseen ovat pienentyneet vuosi vuodelta ja tämä on ollut omiaan hankaloittamaan kuntien mahdollisuuksia tehdä viemärisuunnitelmiaan ja niiden toteuttaminen on rahojen puuttuessa viivästynyt

sdp sen sijaan on esittänyt toistuvasti lisärahoitusta ympäristöministeriön tutkimuksen kehittämisen ja suunnittelun määrärahoihin ja ympäristötöihin sillä mikäli kuntien toimintaresurssit olisivat asianmukaisella tasolla olisi useamman ihmisen ollut jo aikoja sitten mahdollista liittyä kunnan viemäriverkostoon sen sijaan että ovat joutuneet nyt rakentamaan omia järjestelmiään

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit vaadimme että hallitus selvittää miten jo tehdyt tarpeettomiksi osoittautuneet ja epäonnistuneet jätevesijärjestelmien kustannukset hyvitetään niihin investoineille silloin kun kuluttajasuojalain edellytykset kaupan purkuun tai korvaukseen eivät täyty

arvoisa puhemies

aikaisemmin tässä keskustalainen kollega pääsi lempiretoriikkaansa puhuessaan siitä kuinka hallitus keskittää ja syrjii ihmisiä ja niin edelleen mutta tässä asiassa tämä ei tietenkään pidä paikkaansa ei siis tässäkään asiassa vaan kysymyksessä on nimenomaan ammattikorkeakouluverkoston kehittäminen ja siihen liittyvät myös nämä toimilupien myöntämisen perusteet ja edellytykset

kannanotot monien edustajien myös hallituspuolueiden taholta ovat olleet sen suuntaisia että on ilmeistä että eduskunta voi ottaa paremmin vastuun asian korjaamisesta

aivan lopuksi ehdotan että eduskunta hyväksyy seuraavan perusteltuun päiväjärjestykseen siirtymistä tarkoittavan lausuman

tavoitteena on että koko verkosto kehittyy mutta kuitenkin niin että jokaisessa maakunnassa niin kuin hallitusohjelmassa todetaan säilyy jatkossakin vähintään yksi korkeakoulu

eduskunta toteaa että hallitus ei ole reagoinut jätevesiuudistuksessa ilmenneisiin epäkohtiin riittävän nopeasti eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta ja siirtyy päiväjärjestykseen

siitä pidetään kiinni ja se on yksi niistä tämän hallituksen tavoitteista joilla varmennetaan se että jokaisessa suomen kolkassa on mahdollisuus asua elää ja opiskella

siinä mielessä tämä toimilupien myöntämisasia on hyvällä mallilla että siinä tullaan lisäksi ottamaan huomioon toiminnan laatu vaikuttavuus ja tehokkuus

niille jotka eivät ole sitä pystyneet tekemään omin neuvoin tähän tulee myös nyt sitten valtion suunnasta hieman keppiä mutta porkkanana on siis se että toimilupa tullaan myöntämään

arvoisa puhemies

minä haluan myös osaltani kiittää kollegoita siitä että ensinnäkin suuri joukko teistä allekirjoitti sen tekemäni aloitteen ja toisaalta tästä lähetekeskustelusta

tämä on ollut erittäin rakentavaa hyvää ja kaikki olemme yksimielisiä siitä että tämä hallituksen esitys on aiheellinen ja paikallaan ja siksi onkin merkittävää että lakivaliokunta sitten nopeasti tämän asian tullee käsittelemään ja laki tulee voimaan ensi vuoden alusta

siitä tässä on kysymys

mikäli ammattikorkeakoulut eivät itse ole ymmärtäneet fuusioitua toinen toistensa kanssa tällä uudistuksella tullaan heitä siihen johdattelemaan ystävällisesti mutta määrätietoisesti

arvoisa puhemies

se olisi ollut linjassa tieliikenteen säädösten kanssa ja yhtä lailla lisännyt sitä turvallisuutta liikenteessä myös vesiolosuhteissa

ymmärrän toki nämä perustelut joita tähän nyt on liitetty ja näen sen sillä tavalla että tämä on ensimmäinen askel ja kuten edellinen puhuja tässä totesi laitetaan ensin tämä kuntoon ja sen jälkeen on sitten valmiuksia siirtyä seuraavaan vaiheeseen

uskon että kun edustaja karhu jaksaa vielä seuraavallakin vaalikaudella tehdä lakialoitteensa niin sillä on varmasti myös sitten merkitystä hallituksen esityksiä silmällä pitäen ja varmasti hänen uurastuksensa tullaan sitten jossain vaiheessa myös palkitsemaan

arvoisa puhemies

toki siitä itse silloin kolme vuotta sitten päätimme mutta huolettaa hieman se millä tavalla nämä valiokuntien tulevat mietinnöt tulevat lausunnot tullaan sitten ottamaan huomioon kun niitä ei silloin edelliselläkään kierroksella hirvittävästi huomioon otettu

muutoin tuohon edelliseen puheenvuoroon liittyen on hyvä jatkaa että tämä ely keskusten lupamenettelyasia on otettava nopeammalla aikataululla käsittelyyn sillä ei voi olla niin että eri puolilla maata on erilaiset kohtelut erilaisissa lupa asioissa

arvoisa puhemies

heinonen täällä hetki sitten väitti ja ministeri virkkunen aikaisemmin kuvasi tuntijakotyöryhmän esityksessä se ei tule toteutumaan tällä tavalla

mutta kysyn mistä tulevat rahat pienille kunnille siihen että näitä pieniä ryhmiä voidaan sitten myös perustaa

arvoisa puhemies

ihmetyttää edelleenkin keskustan kollegojen moitteet siitä että tässäkin uudistuksessa ainoastaan keskitetään ja tehdään jotakin huononnuksia meidän maaseudun ja maakuntien opiskelijanuorten asemaan

tämä lakialoite on käytännön elämän tuntijan kannalta erittäin järkevä ja perustuu juuri noihin seikkoihin mistä lakialoitteen tekijä edustaja kontula tässä meille kertoi

käytännön kouluelämässä monella lapsella on se tilanne että joutuu tämän takia valitsemaan joko uskonnon taikka etn ja jää ikään kuin yksin kaveripiiristään porukoistaan sillä etenkin pienissä kaupungeissa erilaisen uskonnon taikka etn opetukseen joutuu usein matkustamaan päivän päätteeksi toiselle puolelle kaupunkia jolloinka sitten lukujärjestys ja muut tekniset syyt ovat edesauttamassa sitä että myöskään se opiskelu ei välttämättä tunnu niin mielekkäältä

ennen kaikkea se että lapsilla ja perheillä olisi mahdollisuus valita siitä pitää mitä ja kumpaa tai mitä uskontoa lapsi opiskelee olisi ensiarvoisen tärkeää

opetussuunnitelmansa myötä et elämänkatsomustieto pitää sisällään monia sellaisia hyviä asioita mitkä ovat erittäin terveellisiä ja yleissivistäviä kaikille lapsille

näiden uudistusten tarkempia vaikutuksia on vielä aikaista arvioida mutta tilastojen mukaan on kuitenkin nähtävissä että näistä toimista huolimatta pikaluottojen määrä on vain jatkanut kasvuaan

asia ei ole ainoastaan velan antajan ja sen ottajan välinen asia vaan pahimmillaan holtittomasta luotonotosta kärsii laaja joukko perheenjäseniä

tällä esityksellä ehdotetaan asetettavaksi korkokatto määrätyille kuluttajaluotoille ja se puolestaan mahdollistaisi kuluttajan saada pieniä luottoja nykyistä kohtuullisemmin ehdoin

hallituksen esityksessä ehdotetaan myös täsmennyksiä ja tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta

arvoisa puhemies

tänään on kuultu jo moneen kertaan se että tätä lakia on valmisteltu pitkään ja nyt kun olemme kuulleet ministerin esittelyn ja nähneet tämän hallituksen esityksen voimme todeta että parempi on tehdä huolella ja pitkään kuin hätäisesti ja vähän huonommin

parasta tässä laissa mielestäni on se että tämä ei ole ikäsidonnainen niin kuin se edellinen versio uhkasi olla vaan tässä katsotaan nimenomaan se ihmisen tarve ja millä tavalla näihin tarpeisiin sitten pystytään vastaamaan

toki vastuu tässä asiassa siirtyy kunnille ja sen takia onkin tärkeää että valiokunta myös sitten omassa mietinnössään tulee ohjeistamaan ja ohjaamaan kuntia siinä millä tavalla kunnat voisivat paremmin tämän lain ottaa haltuun

arvoisa puhemies

mielestäni se olisi perusteltua tehdä mahdollisimman pikaisesti sillä tällä yhdellä laillisella höynäyttämiskeinolla on jo saatu liian monen ihmisen elämä raiteiltaan

tämä lakiesitys sisältää monia muita puolia jotka ovat vielä tärkeämpiä kuin se kaavamainen henkilöstömitoituksen kirjaaminen

kuntien tarjoamaa sosiaalista luototusta olisikin markkinoitava entistä tehokkaammin sillä jokaisen ihmisen kohdalle tulee yllättäviä rahanmenoja vaativia tilanteita joihin ei ole välttämättä voitu varautua etukäteen

houkutus sortua ottamaan kallis vippi esimerkiksi tekstiviestillä on liian suuri ellei muita mahdollisuuksia pieneen luottoon ole olemassa

jos niillä ei näytä olevan toivottua vaikutusta on johtopäätökset kyettävä tekemään nopeasti ja pikavippitoimintaa rajoitettava entisestään ja jopa kiellettävä kokonaan

arvoisa puhemies

monet erolasten vanhemmat ovat heränneet nyt pelkäämään sitä missä vaiheessa he voivat tehdä lastensuojeluilmoituksia siitä toisesta puolisosta toisesta vanhemmasta mikäli heitä syytetään sen jälkeen vieraannuttamisesta

tämä ei ole olleenkaan niin yksinkertainen asia kuin ehkä voisi kuvitella että uhkaamalla vankeudella jossain vaiheessa saataisiin tämä vanhempien välinen kommunikaatio asialliselle tolalle

tärkeintä mielestäni olisi se että päästäisiin ennalta ehkäisevissä perhe ja lastensuojelupalveluissa sille tolalle että jokainen kansalainen joka niitä hädässä tarvitsee niitä tulisi myös saamaan

tähän edelliseen puheenvuoroon tietenkin täytyy todeta ja kääriäisenkin pelkoon siitä että kaikki olisi aena aaki ja kaikki olisivat jatkuvasti sunnuntaisin kauppaan menossa että kyllähän se on meidän jokaisen valinta edelleenkin että mitä me pyhäpäivisin teemme menemmekö kauppaan vai emme ja yhtä lailla se on myös työntekijöiden valinta minä päivänä he töitä tekevät

arvoisa puhemies

myös haluan kiittää ministeriä siitä että vaikeinakin aikoina on pidetty huolta siitä että ensi vuonna perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen annetaan edelleenkin lisää rahaa

mutta toisaalta jaan kyllä sen huolen mitä edustaja puumala tässä esitti että kunnat eivät osaa arvostaa sitä rahaa tarpeeksi sillä monissa kunnissa on tehty päätös olla hakematta tätä rahaa jotta voidaan sitten säästää ryhmäkokoja suurentamalla

muutoin tämä selonteko on varsin hyvä ja kattava mutta itse olen pettynyt kyllä siihen selvitykseen mikä tästäkin käy ilmi että kokoaikatyöt eivät kuitenkaan ole lisääntyneet tämän uudistuksen myötä

arvoisa puhemies

se oli sivistysvaliokunnan tahto koko tämän käsittelyn ajan ja siinä me sentään onnistuimme